pääjohtaja hyssälä haluaa kehittää sairausvakuutusjärjestelmää ja te kannustatte ottamaan yksityisiä vakuutuksia oman esimerkkinne kautta

eri mielenterveysjärjestöt haluavat että mielenterveyslaki tehdään omana lakinaan irrallaan terveydenhuoltolaista

tämä laki on todella tarpeellinen

kun tämä laki nyt tulee voimaan niin toivoisin että tästä informoitaisiin hyvin laajasti sillä tavalla että joka ainoa suomalainen perhe tietää tämän lain läsnäolosta koska ajattelen niin että tietoisuus siitä että joka tapauksessa joutuu selvittämään ja neuvottelemaan lasten asioista ehkä motivoi vanhempia hakemaan apua jo aikaisemmin ja sopimaan asioista etukäteen jolloinka tämä moninkertaistaa lasten edun ja sen suojelemisen tämän lain kautta

arvoisa rouva puhemies

mutta parhaillaan suunnitellaan muutettavaksi lähestymiskiellon käyttämistä nykyistä laajemmin näissä tilanteissa ja jopa sitä että kaikista vaarallisimmissa tilanteissa uhkaavimmissa tilanteissa lähestymiskieltoon otettaisiin avuksi sähköinen kontrollijärjestelmä niin että se joka ei saa lähestyä määrättäisiin tuomioistuimen päätöksellä kantamaan tiettyä radiolähetintä mukanaan käytännössä niin että järjestelmä hälyttää jo roimasti ennen kuin riskitilanne tapahtuu

tuomioistuimissa on tavoitteena lyhentää käsittelyaikoja vähentää yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrää

me tiedämme että se vie aikaa mutta ennen sitä tarvitaan jo reumasairaalan turvaamiseksi päätöksiä

valiokunta toteaa että käsittelyaikojen lyheneminen on tärkeää mutta keskimääräiset käsittelyaikatiedot eivät anna koko kuvaa asiasta

oletteko te varmistanut sen että sairaanhoitopiireissä todella on sitä osaamista

siellä ei riitä että siellä on yksi lääkäri joka osaa reumapotilaitten hoitoa vaan siellä tarvitaan myös koko hoitotiimi ja osaavaa henkilökuntaa

arvoisa puhemies

monesta sairaanhoitopiiristä on kerrottu että ne eivät pysty hoitamaan reumapotilaita sillä tahdilla kuin mitä tarvittaisiin ja varsinkaan sillä ammattitaidolla

minä nyt luulen että ministeri on kyllä aika ison asian ja paljon vartijana jos te otatte nyt kontollenne sen että reumasairaalan toiminta päättyy ja luotatte siihen että erva alueella olisi tätä ammattitaitoa mitä siellä ei selvästi ole

kysyisin ministeri ihalaiselta minkälaisia toimia tai asioita olette miettinyt millä tavalla näitä rakenneuudistuksen tulevia muutoksia saataisiin kompensoitua näillä paikkakunnilla joilla esimerkiksi varuskunnat lakkautuvat

valiokunta korostaa voimavarojen oikeudenmukaista ja tarkoituksenmukaista jakamista käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja pitää tärkeänä että organisaatiomuutoksista syntyneet säästöt kohdennetaan ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin

sitten luku syyttäjät

puolustusvaliokunta painottaa että lain soveltamisalaksi yhä rajataan vain erityisen vakavat kriisit jotka koskevat koko kansakuntaa tai valtaosaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimintaan

mihin rakenteellisiin ja välittömiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta nämä suomalaisten lasten syvimmät toiveet läheisyys hellyys rakkaus turvallisuus vihdoinkin toteutuisivat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viranomaisista puhuttaessa pitääkin muistuttaa että parhaillaan on käynnissä monia julkisia viranomaisia koskevia uudistushankkeita ja uudistuksia suunniteltaessa poikkeusoloihin on varauduttava hallinnon eri tasoilla

tähän vastaamiseksi tarvitaan tietysti hallituksen koko ohjelmaa liittyen oikeastaan kaikkien sektoreiden toimintaan valtiolla kunnilla yhteisössä meillä laajemmin eikä tähän pysty minuutissa kunnollista vastausta antamaan

euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan edellyttää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan rekisteröintiä entistä tarkemmin ja sen tarvitsemat tietojärjestelmän muutokset tarvitsevat rahoitusta

presidentin aseman puolustusvoimien ylipäällikkönä ja valtionpäämiehenä on nähty ulottuvan suoraan niin sotatilaa koskevaan puolustustilalakiin kuin alempia poikkeusoloja koskevaan valmiuslakiinkin

tehokkuus ja tuottavuushyötyjä pyritään saamaan uudistamalla organisaatiota ja laitosrakennetta väkiluku on laskenut selvästi loppuvuoden anteeksi

ulkopolitiikkaan liittyvien poikkeusolojen toteaminen hoituneekin luontevasti ulko ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän ministerivaliokunnan ja presidentin kokouksissa eli vakiintuneella tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistyöfoorumilla

muilta osin valmiuslain toimivaltuudet kuuluvat nykyään paljolti valtioneuvostolle joten niiden käyttöönotto valtioneuvoston asetuksella on perusteltua

myös henkilöstön supistaminen ja jaksaminen asettavat lisähaasteita toiminnan kehittämiselle

arvoisa puhemies

kuten aiemminkin valmiuslain käsittelyssä korostamme että poikkeusvaltuuksien käyttöönotto edellyttää aina perusteellista harkintaa ja laajaa yhteisymmärrystä

mie s kahdeksan seitsemän jättämällä nimittämän listan toinen päivä ja tiivistämään ääniään sitten ote asiaa sillä sen sijaan nimien kanssa noin seitsemää lajia jolla turvallisuus ja kyläkeskus joo arvoisa puhemies

valiokunnan saaman selvityksen mukaan näin voimakas virkojen supistaminen on johtanut siihen että henkilöstö on tällä hetkellä suurimmalta osaltaan ikääntynyttä ja uupunutta

huono kunnossapito rapauttaa rakennuksia ja aikaistaa peruskorjausten tarvetta

presidentin konsultoiminen poikkeusoloista tarkoittaa että kolme keskeistä valtioelintä valtioneuvosto presidentti ja eduskunta osallistuvat poikkeusolojen toteamiseen ja vakavien kansallisten kriisien torjumiseen

tässä yhteydessä kiitos koko valiokunnalle ja jaostolle tämänsyksyisestä ahertamisesta ja valiokuntaneuvokselle iso kiitos mietinnön kirjaamisesta siihen muotoon kuin jaoston jäsenet ovat tahtoneet

syyttäjälaitoksen resursseja on vahvistettu ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan syyttäjälaitoksen henkilöstön määrä voidaan säilyttää tämän vuoden tasolla mutta käsittelyaikojen lyhentämiseen ei ole mahdollisuuksia

hallituksen tulee arvioida poikkeuslakien käyttö uuden perustuslain vaatimusten mukaisesti

sen äiti hei hei äänistä ja

jutut ovat monimutkaistuneet ja niissä on usein kansainvälisiä kytköksiä jotka edellyttävät muun muassa oikaisupyyntöjen tekemistä vastaajien saamiseksi suomeen

liiton mielestä

halusin järjestää jo nyt olette äänestänyt ei ole

hetkinen teol

täällä ei

siis mutta äänestin eikä minun piti äänestää ja selvän merkin venäjältä ja väätäinen

arvoisa puhemies

sairauspoissaolojen vähentämiseksi on etsittävä uusia keinoja ja varhaisen puuttumisen malli on ulotettava kaikkiin laitoksiin ja toimipisteisiin ja otettava käyttöön niissä

ja vielä uusia voimia ja alustaäänistä ja yöllä lähellä muslimien vahingossa ei

jonot kasvavat tätä kautta hirvittävästi

nyt näyttää siltä että kun kunnissa on toimeentulotukijonot niin kunnat ovat valtion toimeentulotukijonossa odottamassa valtionosuuksia odottamassa sitä että valtio kantaa oman vastuunsa tässä asiassa

kysyisinkin ministeri risikko

aiotteko te esittää kunnille lisää valtionosuuksia jotta kunnat voivat suoriutua esimerkiksi toimeentulotukihakemusten käsittelystä lain määräämissä ajoissa ja sitä kautta kuntalaiset saisivat oikeudenmukaisen kohtelun

maailmassa ei koskaan ole liikaa yhteistyötä eikä yhteistyösopimuksia ja siinä mielessä on tavattoman tärkeää että suomi on valmis tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa ja myös solmimaan yhteistyösopimuksia

voisi kait ajatella että myös yya sopimus on aika lailla verrattavissa tähän sopimukseen tavoitteiden osalta ja siinä mielessä on tärkeää että suomi on tässä usan kanssa yhteistyörintamassa mukana ovat valtiovarainvaliokunnalle vajevaliokunnassa alkeisiin jolla

mutta tarkoitin sitä että nämä ovat tärkeitä yhteistyökuvioita missä suomen täytyy olla mukana monella eri rintamalla ja tässä on myös yksi niistä

ajattelen että jos sitä lakia ei olisi niin mentäisiin vuosikymmeniä ehkä vuosisatoja taaksepäin mikä automaattisesti tarkoittaisi sitä että ihmiset hakeutuisivat laittoman abortin hakemisen piiriin

arvoisa puhemies

menneinä aikoina varmaan on tehty paljon sellaista mitä tänä päivänä ei voi hyväksyä ja nyt tietysti on tärkeätä se että vaalibudjetit rahoitukset puolueitten rahoitukset ovat avoimia ja tiedetään mistä raha tulee ja minnekä se menee

sinällään on kyse tosi vaikeista tilanteista ja asioista ja minusta kuulostaa vähän pahalta tämä keskustelu mitä tässä salissa on nyt käyty

edustaja sasi kysyi puolueen puheenjohtajien kampanjoinnista ja lähtökohtaisesti ajattelen niin että yhtä hyvin ne voisivat olla avoimia nämä budjetoinnit

minusta on täysin soveliasta keskustella myös siitä tarvitaanko eduskunnassa tupakkapaikkoja eikä sitä missään nimessä minun mielestäni voi perustella sillä että jos meillä sattuu olemaan sellaisia vieraita jotka tupakkapaikkaa tarvitsisivat

ikään kuin ohitetaan niitten naisten ja ihmisten tilanne jossa he joutuvat siihen tilanteeseen että eivät voi raskautta viedä loppuun asti

antti rinteen rahoituksesta emme valitettavasti tiedä voitte kysyä varmaan sitä häneltä itseltään

ei voi ajatella niin että lähtökohtaisesti huostaanotto tai adoptointi olisi sitten se joka olisi ratkaisu tähän asiaan vaan täytyy lähteä siitä että ihmisellä olisi oikeus ja mahdollisuus sitten myös olla vanhempana loppuun asti

kun on puhuttu siitä että täytyy koettaa kaikin keinoin estää se että nuoret eivät aloittaisi tupakanpolttoa niin yhtä hyvin täytyy puhua myös siitä että pitkäaikainen tupakanpoltto on tietysti se kaikkein hankalin joka kestää vuosikymmeniä jolloinka tavallaan sairastumisriski kasvaa korkeaksi

mitä nyt sitten tähän lakiin tulee niin itse ajattelen että kyllä tietyn tyyppiset sanktiot täytyy laittomasta toiminnasta olla

siinä mielessä meidän täytyy vaikuttaa koko kansakuntaan siinä että ihmiset polttaisivat yhä vähemmän ja mahdollisesti jättäisivät tupakanpolton kokonaan pois

verojen korotuksesta sanoisin sen verran että olisin ollut taipuvainen korottamaan enemmänkin

te olette sanoneet päivästä toiseen että perustoimeentuloa ja turvaa on nostettu pienimpiä etuuksia lisätty mutta siitä huolimatta kaikki tilastot näyttävät sen että terveyserot suomenmaassa kasvavat taloudelliset erot kasvavat ihmiset köyhtyvät yhä enemmän lapsiperheitä on yhä enemmän köyhyysloukussa

enemmän kuin tänä vuonna

arvoisa herra puhemies

millä tavalla nämä toimet mitkä nyt sitten ministeri rehula esitteli joita ensi vuonna on tulossa muuttavat tätä köyhyystilannetta suomessa

minun puheenvuoroni koskee päiväjärjestyksen mukaista asiaa

arvoisa puhemies

tämä varmaan jäi pois edellisestä puheenvuorosta mutta haluan kuitenkin vielä sanoa että en todellakaan tarkoittanut verrata näitä kahta sopimusta keskenään vaan halusin sanoa sen että suomi on mukana monessa tärkeässä yhteistyösopimuksessa ja tämä suomen ja usan välille solmittava sopimus on nyt sitten jatkoa tähän hyvään sopimussarjaan

käsiteltävä sopimus suomen ja israelin välillä koskee salassa pidettävän tiedonvälityksen turvaamista kun tiedonvaihto koskee maiden välisiä puolustus ja turvallisuushankintoja tai alan tutkimusta hankintoja tai tuotantoa ja hankkeita

sopimus ei siis varsinaisesti koske suoraan asekauppaa vaan puolustus ja turvallisuushankkeisiin liittyvää tiedonvaihtoa eikä suomi ole tällä sopimuksella myymässä aseita israelille

isyysvapaa ja siihen myönnettävä isyysraha sen sijaan ovat raskauskohtaisia joten monikkoisillä on nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus saada isyysvapaa vain yhdestä kerralla syntyvistä lapsista

suomen ja israelin välinen sopimus antaa kotimaiselle puolustus ja turvallisuusalan teollisuudelle mahdollisuuden saada tilauksia tai osallistua hankkeisiin joiden toteuttaminen edellyttää pääsyä israelin tietoihin ja vastaava mahdollisuus syntyy israelilaisille

monikkoperheiden isä luo erikseen suhteet jokaiseen lapseensa ja siksi tämä isyysvapaan myöntäminen lapsikohtaisesti olisi todella tärkeää

israelin kanssa solmittu suppea sopimus koskee vain puolustus ja turvallisuusalaa sillä israel ei tee laajoja ja useita hallinnonaloja koskevia tietoturvasopimuksia